se on äärimmäisen tärkeä homma

mutta nythän tämä lähtee valiokuntiin kierrokselle ja siellä toivottavasti kiinnitetään huomiota tämän esityksen ongelmakohtiin jotka pääministerin hengessä ovat kolme pointtia

on myös pelko että tämä niukka resursointi ja sitten se mitä minä pelkään eli kunnan ja valtion välinen kädenvääntö siitä miten nämä vastuut nyt jakautuvat eivät saa millään tavalla näkyä sen apua hakevan ihmisen arjessa ja vaikuttaa siihen mitä ratkaisuja tehdään turvakotipaikkojen aikojen tai muun suhteen

on myönnettävä että jos me haluamme päästä tämän esityksen tavoitteisiin jos me haluamme olla taho joka oikeasti haluaa toteuttaa tämän istanbulin sopimuksen hengen me tarvitsemme lisää rahallista panostusta

arvoisa puhemies

kuten edustaja haapanen toi puheenvuorossaan hyvin esiin nyt ei puhuta yksittäisestä väkivallanteosta vaan tämä on rakenteellinen ja sukupuolittunut ongelma ja se pitää ottaa huomioon kun tätä ratkaistaan ja haetaan niitä ennalta ehkäiseviä keinoja jotka ovat tämmöisessä aika vaikeasti minun mielestäni tunnistettavissa aidosti ennalta ehkäisevät keinot

on pakko pohtia ääneen sitä jos seuraa tätä keskustelua naisministeri esittelee ainoastaan naiset puhuvat onko tämä osa sitä rakenteellista ongelmaa

ykn alkuperäiskansojen oikeuksiin perehtyvä raportoija on ottanut kantaa tähän esitykseen sanonut että tämä esitys tällaisenaan uhkaa saamelaisten oikeuksia ja heidän mahdollisuuksiaan perinteisiin elinkeinoihinsa ja maihinsa

jos se kerran on se tavoite pyrkimys ja tahtotila minkä takia silloin heikentämiskieltopykäliä ei kirjata niitä pykäliä jotka varmistivat saamelaisten aseman ja oikeudet

kuuletteko te nyt tarkemmalla korvalla ykta kuin suomalaisia tutkijoita ihmisoikeusasiantuntijoita jotka ovat kritisoineet aivan samaa asiaa

uskon että kirjailijoita lämmittäisi jo tieto siitä että ollaan menossa ylöspäin eikä joka vuosi ole pelon alla leikkaus

tämä lakialoite koskee asumistukea ja se ajaa samaa maailmaa ja liittyy hyvin pitkälle edustaja pekosen äskeiseen lakialoitteeseen

tällä viikolla ja viime viikolla on paljon puhuttu lapsen oikeuksista ja lasten hyvinvoinnista ja nämä kaksi lakialoitetta parantaisivat lasten asemaa suomessa

siksi ehdotamme että lapsi tai lapset otetaan huomioon paitsi niin sanotun lähivanhemman myös niin sanotun etävanhemman asumistukeen oikeutettujen neliöiden määrässä

hallituspuolueiden edustajat väittelevät yksimielisestä hallituksen esityksestä jonka sisällöstä he kaikki ovat samaa mieltä eli lapsen suojelemisesta passiiviselta tupakoinnilta

on myös niin että useimmiten vanhemmat onneksi valitsevat yhteishuoltajuuden eron jälkeen eli vanhemmat jatkavat vastuun jakamista lapsista myös eron jälkeen

keskustelu päättyi

edustaja filatov poissa keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan pöydällepanoa varten esitellään päivityskin kahdeskymmenesneljäs osan voi myös nostaa eroteta mitata pannaan pöydälle yhdeksäs kahdettatoista kaksituhattaneljätoista

hyväksyttäneen hyväksytään ja samoin menetellään päivi ja kim kakskytviis vila kolkytviis asioitten

tämä täysistuntoat lasten asemaa

kyseessähän ovat niin sanotut norminpurkutalkoot ja nämä talkoot kyllä ympäristövaliokunnan näkökulmasta katsottuna tarkoittavat ympäristölainsäädännön heikentämistä kautta linjan

valiokunnan kuulemisissa kävi selvästi ilmi että on riski että toteutuessaan tämä esitys vaarantaa veden laadun mittauksen

lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi

eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen

lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi

arvoisa puhemies

meillä on helsingissä tultu siihen tilanteeseen että sosiaali ja terveyspalvelujen kohdalla on esimerkiksi kysytty ulkomaalaiselta näyttäviltä ihmisiltä dokumenttia että onko heillä oikeus olla maassa ennen kuin heille annetaan niitä kaikille helsinkiläisille kuuluvia palveluita

helsingin valtuustossa käytiin tästä asiasta pitkä keskustelu jossa näitä samoja periaatteita käytiin läpi ja kyllä minä sen keskustelun kuultuani olin yhä voimakkaammin sitä mieltä että kyllä se on myös yhdenvertaisuuden vastaista ja syrjivää jos esimerkiksi joka kerta kun te edustaja zyskowicz itse viittasitte siihen että ulkomuotonne ei ehkä ole se perinteisin valkohiuksinen ja sinisilmäinen suomalainen yritätte avata pankkitilin tai te haluatte mennä terveyskeskukseen teitä vaaditaan todistamaan että te olette tämän maan kansalainen tai oikeutettu täällä oloon

arvoisa puhemies

minä kysyn teiltä ministeri kiuru

jos ajatus on se että heti kun me saamme läpi lain subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisesta tämä säästyvä raha siirtyy paikkaamaan tätä lovea niin mitä siinä tapauksessa jos laki ei mene läpi

minä en usko että olen ainoa tässä salissa joka ajattelee että subjektiivinen päivähoito oikeus on nimenomaan lapsen oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja siten ei pysty hyväksymään tätä esitystä

me olemme muuttumassa passiivisista kuluttajista aktiivisiksi tuottajiksi ja se miten me tuomme tämän murroksen oppimisympäristöön on tulevien vuosiemme iloinen haaste

minä olisin kysynyt ministeriltä mitkä ovat tämän kuluvan kauden askelmerkit siihen että me saamme tämän teknisen kehityksen osaksi meidän oppimistamme osaksi lapsia hyödyttävää teknistä kehitystä riippumatta tästä vaikeasta taloudellisesta tilanteesta

arvoisa puhemies

ministeri viitanen hyvitysmaksut

eikö minun kuuluisi maksaa se korvaus siitä että minä saan nauttia ilman että minä maksan tekijänoikeuskorvauksia siitä tekijän tuottamasta teoksesta

laitekohtainen olisi oikeudenmukainen ja myös loisi konkreettisemmaksi suhteen kuluttajan ja tekijän korvausten oikeuden välillä

myös minä olen ollut työnantajan roolissa oppisopimusopiskelijalle ja suurin haaste minun mielestäni oli siinä miten voimme taata tälle opiskelijalle kaiken mahdollisen tarvittavan tiedon

arvoisa puhemies

näitä ovat esimerkiksi jokaiselle taattava laadukas koulutus riittävä oppilashuolto ja kattavat oppilaanohjauspalvelut

opetukseen kuin myös tutkimukseen esitetyt säästöt kohdistuvat nuorten ikäluokkien tulevan osaamisen perustaan ja täten on kyse hölmöläisten hommasta joka pitkällä aikavälillä ei säästä vaan luultavasti kasvattaa tulevaisuuden kustannuksia

mielestäni lukion aloittava on sen ikäinen ettei häntä voida vaatia muuttamaan kauas pois kotoaan vain siksi että hän haluaa lukiokoulutuksen

lukioiden tilanne vaikuttaa suoraan myös yläkoulujen resursseihin sillä monesti aineenopettaja opettaa sekä lukiossa että yläkoulussa joten paikallisen lukion lakkauttaminen voi vaikuttaa kelpoisten opettajien määrään myös yläkoulussa eli täten peruskoulutuksen laatuun

arvoisa puhemies

se näyttää tällä hetkellä piiloleikkaukselta koska kuten me kuulimme ministeriltä äsken lakiesitys subjektiivisen päivähoidon rajoittamisesta on hallituksessa edelleen aidosti auki

tiedän että me elämme taloudellisesti vaikeita aikoja mutta koulutus ei voi olla säästöpossu jolla muut ongelmat kuitataan

arvoisa puhemies

on erittäin hyvä että hallitus ottaa vastuuta tekijöiden toimeentulosta koska taidetta ja kulttuuria ei ole olemassa ilman tekijöitä ja tekijänoikeuskorvaukset ovat tekijöiden toimeentulossa aivan olennainen osa

hyvitysmaksua maksetaan yksityisestä kopioinnista eli siitä että minä voin kotonani tallentaa tallentavalle laitteelle jonkun tekijän tekemän teoksen joka on tekijänoikeusmaksujen alaista mutta koska se on yksityistä kopiointia ja nautin siitä vain itsekseni minun ei tarvitse tätä tekijänoikeuskorvausta suorittaa

suurin ongelma piratismissa ja laittomien palveluiden käyttämisessä tällä hetkellä sehän on siis tekijöiden pahin uhka että näitä käytetään ohi kaikkien tekijänoikeuskorvausten on se asenne

tämän takia pidän todella huonona tätä suuntaa että nyt me siirrymme kokonaan budjettirahoitukseen ja hylkäämme sen laitekohtaisesti kerättävän maksun koska se on paljon oikeudenmukaisempi

jos tämä laitekohtainen maksu jyvitettäisiin kaikkiin tallentaviin laitteisiin jäisi se mielestäni laitekohtaisesti niin pieneksi ettei siitä olisi kuluttajalle eikä kaupalliselle toimijalle haittaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

minä halusin puuttua puheenvuorossani kehitysapuun

olen hyvin huolissani tästä valloillaan olevasta ajattelusta jossa aina ongelman tullen tai kun rahaa puuttuu jostain muualta ollaan valmiita menemään leikkaamaan kehitysyhteistyöapurahoista

samat tahot jotka vaativat leikkauksia kehitysyhteistyömäärärahoihin vastustavat ylipäätänsä pakolaisten ottamista tänne suomeen ja sanovat että ihmisiä pitää auttaa siellä heidän omissa kodeissaan

on tehty typeriä ratkaisuja jotka nykyvalossa näyttävät aivan järjettömiltä ja rahaa on ajautunut korruption ja muiden asioitten kautta aivan vääriin tarkoituksiin

mutta tähän on puututtu on myönnetty että näin on tehty toimintaa on tarkastettu ja on evaluoitu ja tällä hetkellä suomen kehitysyhteistyö on hyvin läpinäkyvää ja erittäin vaikuttavaa

kun me tiedämme että nämä hankkeet ovat yleensä kolmevuotisia niin esimerkiksi esitykset että ensi vuonna leikattaisiin rajusti kehitysyhteistyöstä ovat aivan päättömiä jos samojen tahojen argumentti on se että ne eivät ole johdonmukaisia pitkäjänteisiä ja vaikuttavia

on totta että suomalaiset ovat anteliaita ja hyväsydämisiä ja monet hyväntekeväisyyskeräykset keräävät kiitettävästi rahaa mutta tämmöinen malli jos mikä riskeeraisi sen pitkäjänteisyyden ja johdonmukaisuuden joka on kaikkein tärkeintä näissä hankkeissa

se ei tule toteutumaan pelkkien kehitysapuhankkeiden kautta vaan sen pitää olla läpimenevä ajatus kaikessa meidän politiikassamme